sinänsä vahva peruskunta on mielestäni hyvä tavoite mutta sekään ei välttämättä toimi aivan joka paikassa

minä en koe näin että se olisi mikään syy vaan minulle tässä on kyse tasa arvosta nimenomaan sukupuolten välisestä tasa arvosta ja kouluhan on toki julkinen paikka niin että mielestäni tässä lakialoitteessa ei ole tältä osin mitään ongelmaa

hallitus on nyt tuonut esityksen valtion taidemuseon muuttamisesta erilliseksi kansallisgalleria säätiöksi ja nyt täydentää tätä esitystä

niitähän oli tavallaan maa täynnä ennen paras hankkeen aloittamista ja nyt taas pitäisi tehdä sitten vielä isompia yksiköitä hallituksen mielestä

tätä perinnettä tätä pääomaa perussuomalaisten on vaalittava koska sen varassa lepää todella monen suomalaisen usko koko yhteiskuntaan

arvoisa herra puhemies

esityksen valmistelussa olisi tullut ottaa huomioon nykytaidehankintojen kustannuskehitys sekä kansalaisten nykytaidetta kohtaan osoittama kritiikki

meillä kyllä todellakin kannattaisi pohtia tätä meidän vaalijärjestelmäämme vähän syvällisemmin koska meidän äänestysaktiivisuutemme on niin matala verrattuna nyt vaikka muihin pohjoismaihin

mutta hallituksen tiedonannossahan kesäkuussa ilmoitettiin että kuntarakennelaki sosiaali ja terveydenhuollon uudistus kuntalain uudistus valtionosuusuudistus kaikki nämä pannaan tukemaan tätä teidän rakenneuudistustanne ja näin ollen ainakin minä ymmärrän että te olette nyt todella ajamassa ensin tämän rakenteen läpi ja sitten te vasta tuotte nämä muut ja laitatte ne tukemaan sitä

mutta kyllä tässä nyt näin kävi että tänne vihreiden edustajat tulivat kertomaan ja opettamaan miten loogisesti asiat menevät

vain tuon uskon varaan voidaan rakentaa suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuutta

nykytaiteen hankintojen suuret määrärahat voidaan katsoa kyseenalaisiksi sillä monien nykytaideteosten taiteellinen arvo on hyvin vaikeasti määriteltävissä

arvoisa puhemies

hallituksen eu selonteon voi palauttaa lähimpään paperinkierrätyspisteeseen ellei sille ole akuuttia henkilökohtaista käyttöä ennen sitä

mutta minä nyt oletan sitten että teiltä tulee lähiaikoina lakialoite siitä että te haluatte muuttaa tätä pykälää meidän laissa siltä osin että te haluatte jollain tapaa muuttaa tätä sukupuolisiveellisyyden loukkaamispykälää

meillä vaalijärjestelmä on suhteellinen eikä siinä mitään mutta meillä esimerkiksi ei ole monillakaan tiedossa ennen vaaleja minkä tyyppisiä hallitusvaihtoehtoja sitten olisi

eli aika pelottavalta kuulostaa noin hallinnollisesti tämä teidän hässäkkänne kyllä niin että siinä täytyy allekirjoittaa keskustankin kannat ja näitä myös perussuomalaiset peräänkuuluttavat

siksi että näissä taideteoksissa usein eivät nämä yhteiset kokemukset niinkään painotu vaan jokainen voi nähdä niissä mitä tahansa

koska te nimenomaan sanoitte että ette kannata pukeutumiseen puuttumista lainsäädännöllä millään muotoa niin ilmeisesti te sitten kannatatte jonkin sortin vapaamielisempää linjaa myös tämän alipukeutumisen osalta jos te niin kuin loogisia olette

eli näistä ei meillä puhuta

meillä on myös sen tyyppinen vaalijärjestelmä joka toki on sillä lailla hyvä että kansalaiset saavat valita vapaasti ne henkilöt ja totta kai ruotsissakin näin on mutta meillähän on monissa muissa maissa muun muassa ruotsissa hieman puoluekeskeisempi vaali jossa on niin sanotut pitkät listat joissa puolue asettaa ehdokkaat läpimenojärjestykseen

siinä esimerkiksi koettiin tärkeäksi että taiteella on tätä yhteisöllistä merkitystä ja silloin jos jokainen näkee siinä mitä itse haluaa niin on kovin vaikea nähdä että sitä yhteisöllisyyttä saataisiin lisättyä

että sitä päivää odotellessa

paras hankkeessa oli tavoitteena myös näillä yhteistoiminta alueilla asukasperustainen maksuperuste palveluissa

minä ymmärrän että sitä myös pelätään ja siinä on omat vaaransa mutta se on tuottanut kuitenkin korkeamman äänestysprosentin ja näin ollen kuvastaa ehkä paremmin kansalaisten tahtoa koska se on vain se tilanne että meillä syystä tai toisesta äänestysaktiivisuus on merkittävästi alhaisempi

pitkässä juoksussa on tavoite päästä asukasperustaiseen laskutukseen ei suoriteperustaiseen laskutukseen

hallituksen olisikin harkittava valtion taidemuseon säätiöittämishankkeen yhteydessä kiasman erottamista tulevan kansallisgalleria säätiön yhteydestä

näin ollen seuraa yhtenäiset palvelut kaikille näiden eri kuntien asukkaille ja kun on yhtenäiset palvelut yhtenäinen laskutusperuste ja se on asukasperustainen niin enääpä valtuutetut eivät voikaan vaatia vaikkapa parempia palveluita tai vaikkapa huonompia palveluita jos ei ole rahaa vaan se on kaikille sama

yksi syy siihen on se että osa puolueista kosiskelee listoille erityyppisiä ehdokkaita jotka saattavat olla keskenään asioista enemmän eri mieltä kuin eri puolueitten väliset ehdokkaat keskenään

yksityisten sijoittajien tuoma pääoma toisi aidon kilpailutilanteen nykytaidekentälle jolloin taloudelliset kilpailukykytekijät määrittäisivät nykytaiteen teoshankintojen kriteerejä tiettyjen suppeiden tahojen mieltymysten sijaan

se että pannaan kansanvallan viikonloppu huhtikuulle on tietenkin ihan kaunis ajatus että se olisi säästä kiinni ja siitä että totutaan näin tiettyinä hetkinä äänestämään mutta itse olisin nähnyt vielä tärkeämpänä sen että olisi pantu nämä eri vaalit samaan ajankohtaan

sitten kun tähän rakenteeseen liittyy myös tilaajalautakuntia tai tilaajaorganisaatioita niin nämäpä organisaatiot toimivat tällä hetkellä niin että niille ei anneta edes kunnanhallitusten toimesta kirjallisia evästyksiä vaan ne evästykset ovat korkeintaan suullisia ne eivät velvoita mihinkään ne ovat täysin kabinettipolitiikkaan perustuvia

silloin myös vastuullisuus politiikassa vahvistuisi sen takia että ei voi kuntatasolla esimerkiksi puhua yhtä ja tehdä valtakunnan tasolla toista

tämä parantaisi luovan talouden kilpailuedellytyksiä sillä sen toimintaympäristön voidaan katsoa vahvistuvan kulttuurisesti eheän yhteiskunnan myötävaikutuksesta

tämähän on nyt se ongelma

yleiskeskustelu on lähtenyt eduskunta hyväksyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön vietin mukaisena eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakien hylkäämisestä lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on pysähtynyt ensimmäisen käsittelyn esitellä myös meillä

tietysti ymmärtää sen että keskusta näitä vahvasti on täällä puolustanut koska kyllähän siellä paljolti kehä kolmosen ulkopuolella keskustalaiset kabinettipäättäjät ovatkin

mutta kyllä pitäisi ajatella sitä kuntademokratiaa ja sen arvoa myös tälle yhteiskunnalle kun sieltä nousee ruohonjuuritasolta se viisaus joka toivon mukaan myös sitten päätyy tänne eduskuntaan

eli vaikka kunnissa on kyse palveluista on ehdottomasti kyse myös demokratian ruohonjuuritasosta siitä kasvualustasta josta nousee valtakunnan politiikkaan uusia ideoita ja sitä ei saa hallinto himmelöidä

mutta sitten jos on kyse alueesta jolla on vahva iso pärjäävä kunta ja siinä sitten ehkä ikärakenteeltaan haasteellisempia pieniä kuntia niin on aivan ymmärrettävää että siinä voidaan ajatella tällaista himmelimalliakin

mutta siinäkin silloin on tämä asukasperustainen laskutus sitten toisaalta ainut joka pelastaa nämä pienet kunnat

suoriteperustaisella laskutuksellahan ei näitten kuntien tilanne parane yhtään koska ne joutuvat tilaamaan näitä suoritteita aika paljon enemmän kuin ehkä ikärakenteeltaan nuoremmat kunnat

mutta ainakin itse olen tullut siihen tulokseen että kun olen tätä keskustelua omaehtoisesti käynyt niin todella paljon on ollut kiinnostusta kansalaisten keskuudesta meikäläisen mielipiteitä kohtaan ja sitten myös ihan kulttuuritoimijat ovat katsoneet että tämä on hyvää keskustelua ja tämä elävöittää meidän kulttuurikenttää

jos otetaan taiteen pitkä historia parissa sekunnissa kreikan antiikin ajoista niin kyllähän taidekäsitys on tässä viimeisten kymmenten vuosien aikana radikaalisti muuttunut ja ne ihanteet mitä liittyy siihen että kyllä voi ihan perustellusti sanoa että voi kyseenalaistaa tämän pitkän historiallisen linjan valossa tällaisen suuntauksen ja esittää siitä mielipiteitä

ja kun niitä kyläkoulujakin on puolustettu niin olenpa nähnyt sellaistakin että on ryhmäpäätöksiä ollut että se on joko kaikki kyläkoulut kiinni tai kaikki pidetään auki

se nyt on tietysti demokratiaa sekin mutta tämmöistä on se arki siellä kunnissa sitten vähän muusta näkökulmasta tarkasteltuna kuin siitä kuntakentän suurimman puolueen eli keskustan näkökulmasta

sote uudistus syntyi yhtenä maaliskuisena viikonloppuna pienellä porukalla minkä jälkeen puolueiden puheenjohtajien välinen sopu julkistettiin ennen kuin se tuotiin eduskuntaryhmien hyväksyttäväksi

esimerkiksi monen yliopiston politiikan ja valtio opin pääsykoekirjoissa joita olen sattunut aikoinaan lukemaan taidepolitiikka kuuluu politiikkaan ja mielestäni demokraattinen päätöksenteko ei ole uhka taiteelle

mutta varmaan aika moni aktiivinen kansalainen joka on seurannut kulttuuriministeri arhinmäen toimintaa palkintojenjaossa ja monenmoisissa muissa yksityiskohdissa huomaa että kyllä politiikka vaikuttaa

tämä toimintatapa että asiat julkistetaan ennen kuin ne porukalla päätetään kertoo tietysti siitä että uudistukseen on mahdollisesti haudattuna myös koira

en näe mitään ongelmaa siinä että olen itse esimerkiksi esittänyt että taideneuvostoa täydennettäisiin niin että siellä olisi eduskunnan nimeämiä henkilöitä vähemmistö nykyään ei ole eduskunta nimennyt suoraan ketään mielestäni siinä ei ole mitään vaaraa

taas oli tilanne se että ryhmien ja kansanedustajien roolina oli sitoutuminen pienellä porukalla saavutettuun poliittiseen sopuun

se on kansalaisten tehtävä sitten arvioida onko se suoraan puoluepolitiikkaa koska me voimme nimetä sinne itse kukin taho juuri kenet me sitten haluaisimme

rahoitusjärjestelmästä ei ollut tietoa lakiluonnoksen julkistamisen jälkeenkään mitä suuresti ihmettelin se kun on olennainen osa uudistusta ja sen varmaan tänä päivänä kaikki ymmärtävät kun tieto siitä rahoitusjärjestelmästä meillä nyt tämän hallituksen esityksen myötä on

jotkut puolueet voivat painottaa sitten tällaista voisi sanoa niin kuin taidepiirien näkemystä ja toiset tuoda jotain muuta elementtiä siihen mutta demokratia ei ole kyllä uhka taiteelle

moni kunta ajautuu kriisikunnaksi tämän sote uudistuksen myötä kun se yhdistetään kuntalakiuudistuksen uuteen tiukempaan alijäämien kattamisvelvollisuuteen

voikin sanoa että jos muutoksia esitykseen ei tule nykyhallitus ja ehkä koko eduskunta esityksen hyväksyessään tulee näillä kahdella esityksellään suunnilleen toteuttamaan kataisen hallituksen alkuperäisen kuntauudistuksen seuraavien kahden vaalikauden aikana

yhden kansanedustajan rooliksi on pedattu tämän uudistuksen kehuminen ja suitsuttaminen joten en lähde esittämään tässä julkisessa puheenvuorossani muutoksia hallituksen esitykseen vaan esitän mahdolliset muutokset muissa yhteyksissä sikäli kun se on mahdollista

tähän asti niitä ei ole haluttu yksittäisen kansanedustajan esittävän ja vaikeaahan se olisi ollutkin kun ei ole lakia ja rahoitusjärjestelmää ollut valmisteluvaiheessa nähtävissä ja kommentoitavissa

luulenpa että nyt kuitenkin lisätyövoimalle ja lisävastuunkantajille taitaa olla kysyntää sen verran raakile tämä esitys ikävä kyllä on

arvoisa puhemies

uudistuksen huonona puolena on joka tapauksessa se että suomen yli tulee pyyhkäisemään seuraavan noin kahdeksan vuoden aikana kuntaliitospuhuri jolla ei saavuteta mitään lisäarvoa mutta jolla pikemminkin sammutetaan valot tietyiltä alueilta

arvoisa puhemies

oppositio oli alun alkaen oikeassa siinä ettei hallitus kykene yksin ilman parlamentaarista valmistelua toteuttamaan kuntauudistustaan eikä sote uudistustaan

arvoisa herra puhemies

vihreät edustajat eivät pystyneet tässä vastaamaan heille esittämääni kysymykseen koskien sitä että jos te edustatte sellaista politiikkaa että pukeutumiseen ei pidä yleisillä paikoilla mitenkään puuttua niin tuotteko te mahdollisesti jotain lakialoitteita myös tämän alipukeutumisen osalta joka on siis kiellettyä sukupuolisiveellisyyden loukkaamisen perusteella

hallitus totesi ettei se onnistu ilman opposition ottamista mukaan uudistukseen ja oppositiossa erityisesti gallupeissa kärkipaikkaa pitäneen keskustan puheenjohtaja juha sipilä ymmärsi että uudistus jää seuraavan hallituksen toteutettavaksi

mitä sitten tulee aivan toiseen asiaan jonka vihreät tässä ottivat esille eli tähän avioliittolakiin niin nyt voin lyhyesti siihen kommentoida ja avata että meillähän on kansankirkkoasema ja se on tietyllä tavalla tunnustettu

talous ja rahaliiton kasvu ja vakaussopimus joka solmittiin euron turvaksi oli kuollut jo syntyessään kun ainakin kreikka tuli mukaan vääristellyin paperein ja tämä kyllä tiedettiin ytimissä

uudistushan sote palveluihin luonnollisesti tarvitaan

tällä kulttuurisen eheyden käsitteellä itse ymmärrän sitä että ainakin pyritään siihen että meillä olisi enemmän sen tyyppisiä taidekokemuksia joissa voidaan olla ikään kuin samaa mieltä siitä mitä esimerkiksi jokin taideteos esittää

jos ikään kuin halutaan avioliittokäsitteen sisältöä lähteä muuttamaan niin silloinhan se tietysti loogisesti edellyttää sitä että ensin pitää teidän tehdä aloitteita siitä että tämä kirkon asema puretaan ja sitä kautta sitten etenette jos haluatte olla loogisia

sopimus tehtiinkin alun alkaen vain siksi että sillä vakuutettiin kunnollisten jäsenmaiden kansalaisille kaiken olevan kunnossa

niin kuin minä sanoin niin viimeisten kymmenien vuosien aikana on tultu sellaiseen aikakauteen tässä taidepolitiikassa että ensimmäistä kertaa voidaan sanoa että on todella vaikeaa nähdä jossakin taideteoksessa vaikkapa samoja asioita toisten ihmisten keskenään

toisaalta siitä tehtiin juridisesti velvoittamaton jotta se saatiin hyväksytettyä eri maissa ilman että kysymykset kansallisesta itsemääräämisoikeudesta olisivat nousseet kovinkaan suuriksi ja näin tie syvenevään eu liittovaltioon saatiin poliittisesti ja juridisesti auki

kyllä teidänkin täytyy se tunnustaa että meillä on tämä asema kirkolla nimenomaan sen takia että sillä on katsottu olevan lisäarvoa myös näitten arvojen osalta mitä kirkko on tälle yhteiskunnalle tarjonnut ja kirkko ei ole kantaansa avioliittokäsitteen sisällön suhteen muuttanut

ne ovat hyvin vaikeasti ymmärrettäviä ja jokainen näkee niissä mitä haluaa ja silloin voidaan kyseenalaistaa sellaisen teoksen arvo ainakin nyt yhteisöllisestä näkökulmasta

aika näyttää pyhittikö tarkoitus tällä kertaa keinot

sitten sillä voidaan tietysti lievittää pahaa oloa tai saada jokin subjektiivinen kokemus mikä se kokemus tietysti aina on jossain määrin

mitä tulee totalitarismiin niin näissä esimerkeissä jotka itse asiassa edustaja kiuru jätti yksilöimättä mainitsematta tuskin on lähdetty liikkeelle siitä että taide ja siihen kantaa ottaminen politiikan piirissä jotenkin tekisi yhteiskunnasta totalitäärisen

pian ervvtä uudistettiin niin että jäsenmaat vastaavat myös välineen ja velkojen koroista ja välinettä voidaan käyttää väljemmin ja moninaisemmin ja samalla kokoluokka kasvoi

siinä ovat olleet aivan muut tekijät taustalla ja on mielestäni aika kapea näkemys historiasta jos lähtee liikkeelle siitä että jos me nyt keskustelemme politiikan piirissä taiteesta haluamme siihen jonkin tyyppistä ohjausta ja jokainen puolue päättäköön itse mitkä ovat oman ohjauksensa kriteerit

sen jälkeen huippukokoustasolla sitouduttiin tarvittaessa jopa pankkien pääomittamisen rahoittamiseen ja huippukokouspäätökset ovat eun tuomioistuimen tulevien päätösten perusteena mahdollisissa ristiriitatilanteissa yksittäisiä tukipäätöksiä tehtäessä

en osaa nähdä että siitä automaattisesti seuraisi joku huono yhteiskunnallinen järjestelmä etenkin kun me elämme kuitenkin demokratiassa ja kaikki puolueet mielestäni täällä kunnioittavat sitä

arvoisa herra puhemies

kyllähän tässä omassa lakialoitteessani selvästi kerrotaan että ei mitenkään suljeta pois minkäänmoisia tiettyjä vaatekappaleita vaan kerrotaan että kasvojen pitää näkyä tunnistettavuuden takia ja tietysti myös sen takia että tämä henkilö pystyy paremmin sitten todella osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan olemaan aktiivinen yhteiskunnan jäsen sillä kyllä se nyt vaan näin on että tämmöinen burkan käyttäminen aika pitkälti ainakin nykyoloissa väitän esimerkiksi nyky suomessa estää aktiivisen toiminnan ja esimerkiksi tulonhankinnan ja muuta vastaavaa

kyllä tämä tähän asiaan kantaa ottaminen niin kuin olen sanonut on myönteisesti otettu vastaan ja jos nyt onkin erimielisyyksiä niin ainakin voin sen sanoa kun esimerkiksi tässä toinen edustaja otti esille niitä aikoja kun on kyseenalaistettu näitä taideteoksia että niinpä niin on kyseenalaistettu ja taidepolitiikkaa

sitä debattia on käyty paljon aktiivisemmin politiikan piirissä ja sivistyneet yhteiskunnalliset toimijat ovat ottaneet siihen kantaa eivätkä ole pelänneet että tässä nyt jotenkin leimautuu totalitarismin kannattajaksi

sopimus on todennäköisessä ristiriidassa perustuslakimme kanssa ja on viemässä viimekätisen budjettivaltamme unionille sillä eun tuomioistuimelle on tulossa käytännössä uutta toimivaltaa suhteessa talousunionin maihin

päättynyt karsia näytetään

eduskunnan seuraava täysistuntoon perjantaina seitsemäs kuudetta kaksituhattakolmetoista kello kolmetoista eduskunnan täysistuntoon

arvoisa herra puhemies

suomen eu politiikkaa on koko suomen jäsenyyden ajan viety eteenpäin niin ettei kansalle ole koskaan kerrottu mihin uusi askel johtaa

arvoisa herra puhemies

ministeriön suositustenhan perusteella tätä laitoshoitoa joka siis käsittää sekä terveyskeskusten vuodeosastot että vanhainkotihoidon on viime vuosina vähennetty kovaa vauhtia

tätä menoa tuolloin euroa käyttäviä itsenäisiä valtioita ei ole enää edes olemassa vaan voidaan puhua euroa käyttävistä alueista brysselin ollessa pääkaupunki

alueella on yhteiset velat ja saatavat yhteinen sosiaali ja terveyspolitiikka eläkepolitiikka maahanmuuttopolitiikka ja niin edelleen

samaan aikaan sitten yksityisellä puolella hoivapalveluiden tarjonta on lisääntynyt kovaa vauhtia ja näitä sopimuksiakin on tunnetusti tehty paljon niin että ne samat vanhukset jotka aiemmin on hoidettu tai ellei samat niillä vanhuksilla joita on hoidettu aiemmin vanhainkodeissa käytännössä tilanne on se että kun hoitoisuus on vain lisääntynyt niin sitten nämä vanhukset pään ovat hoidettavina ja heidät

nythän jo nähdään että tämä kreikan paketti ei tule riittämään ei tule pelastamaan kreikkaa ja tässä on mahdollisuus että menetämme ne aikaisemmatkin rahat jotka sinne on laitettu

minusta tässä edustaja jungner sinänsä vaikka olen hänen kanssaan täysin eri mieltä siitä mitä pitää tehdä rehellisesti kertoi että tässä on kyse europrojektista eu projektista ja se halutaan pelastaa hinnalla millä hyvänsä

jos halutaan jotakin muuta on selvää että silloin on myös oltava valmis tarvittaessa luopumaan euron käytöstä

ilmeisesti tässä kunnat on saatu mukaan sillä verukkeella että näihin asumispalveluiksi luokiteltaviin kevyemmän hoivan palveluihin saadaan sitten kelan piiristä niitä tukia joita sitten taas ei ole tarjolla vanhainkoteihin

en tiedä miten tuo selvitys on tehty en ole siihen tutustunut mutta esimerkiksi lähi ja perushoitajaliitto super on tehnyt vuosien saatossa useita selvityksiä

kun on paljon vanhuksia jotka ovat asumispalveluitten piirissä ja yksin siellä kotona niin kyllä näitten selvitysten mukaan koetaan että haluttaisiin parempia palveluita

arvoisa herra puhemies

ja kyllä se siellä elinkaaren loppupäässä vain aika monen kohdalle tulee että sitä vanhainkotitasoista hoitoa yksinkertaisesti tarvitaan

väitän siis lähtökohtaisesti ettei kyllä ainakaan tänä päivänä vanhainkodeista löydy montaakaan henkilöä muualta kuin ehkä intervallipaikalta jotka voisivat selvitä joidenkin muuntyyppisten palvelujen piirissä

tähän perustuen perussuomalaiset on toteuttanut sitä politiikkaa mitä olemme vaaleissa ajaneet ja nyt kehitysapumäärärahoja on laskettu

arvoisa puhemies

meillä on koko ajan käynnissä kuntarakenneuudistus tässä maassa ja selvästi sen suuntaa halusi hallitus tällä omalla talousarvioesityksellään siltä osin että peruspalvelujen valtionosuutta leikataan sadoilla miljoonilla ja myös tämä kiinteistöveron tasausjärjestelmä poistuu vauhdittaa tiettyyn suuntaan

ja se täytyy todeta että tämä pakolaisten tulijavirta ei olisi kyllä todennäköisesti yhtään pienempi vaikka meillä olisi ollut kehitysapu vieläkin merkittävämpi kuin se on nyt ollut

se on sitten eri asia jos halutaan tulevaisuudessa ajatella sitä että kuntouttavalla otteella ja muuten näitä paikkoja vähennettäisiin mutta ei siellä tänä päivänä kyllä sellaisia henkilöitä ole

kyllä nämä ovat muita globaaleja syitä ja nimenomaan sota ja suurvallat ovat näissä niin kuin syypäinä että pienen suomen kehitysavulla ei muuta kuin se oma omatunto voi parantua mutta se ei tosiasiassa muuta näitä isoja asioita

minä otan esimerkin eräästä kunnasta siitä miten sitten tätä laatusuositusta on lähdetty kunnissa toteuttamaan tai ainakin yhdessä kunnassa

meillä on esimerkiksi se tilanne että ensi toukokuuhun mennessä pitäisi olla ministeriössä tiedossa mahdolliset tämänhetkiset kuntaliitosselvitykset

perussuomalaiset kokevat suomalaisen kulttuuriperinnön säilyttämisen olevan ensisijaista postmodernin nykytaiteen tukemiseen verrattuna

siellä on samaan aikaan vähennetty kaikkia näitä muita hoitomuotoja kun on vähennetty laitospaikkoja

kehitysmaissa on myös henkilöitä jotka ovat tulleet kertomaan että sillä lailla vain pönkitetään tätä voisi sanoa maailmanpolitiikan epäsuhtaa ja vääristymää mitä esimerkiksi pääomapiirit ja globalisaatioporukat ovat pitäneet yllä

mutta kyllä tämä epätietoisuus siitä mitä hallitus nyt sitten kuitenkin todellisuudessa ajaa suunta on niin kuin tiedossa mutta kokoluokka on vielä hakusessa on todella ikävä asia koska se estää myös tämänhetkisen kehitystyön

eli on vähennetty jo tässäkin kunnassa tehostettua palveluasumista on vähennetty ulkopuolisilta palveluntarjoajilta ostettavia asumispalveluita on vähennetty kotipalveluiden käyntejä on vähennetty tehostettua kotihoitoa ja omaishoitoa ei ole lisätty kuin muutamalla henkilöllä ja samaan aikaan on sitten tuotu alas

tekotaiteelliset postmodernit kokeilut sen sijaan olisi syytä jättää taloudellisesti yksittäisten henkilöiden ja markkinoiden vastuulle

ainakin itse olen tämän takana vahvasti ja siten tässä samalla lievä vastaus tuonne edustaja tuupaisen suuntaan vaikka edustammekin samaa ryhmää

ja kyllä vaikka kuinka väitetään että sitä kunnan taloutta nytkin on joulukuussa ympäri suomen tervehdytetty kuntalaisia varten väitänpä vain että jos olisi tiedossa jo se kokoluokka mihin tätä hommaa hallitus haluaa ajaa niin olisi varmaan tervehdytetty enemmänkin

sallin mielelläni erilaisia näkemyksiä mutta muistutan todella siitä että tämän ohjelman puolesta on kansa meitä tänne äänestänyt ja katson velvollisuudekseni muistuttaa siitä sekä omia edustajia että tarvittaessa tietenkin myös muitten ryhmien edustajia

se kyllä kuvastaa aika pitkälti sitä mitä monin paikoin tapahtuu että ikävä kyllä ei ole tullut vanhainkotien tilalle kauheasti mitään ja jos jotakin on tullut niin ne ovat nimenomaan yksityiseltä sektorilta ostettuja hoivapalveluita jotka ovat voineet alun perin olla vaikka pienyrityksen tuottamia mutta jotka on sitten myyty usein esimerkiksi esperille ja attendolle

niin se vain menee eikä siellä ole vaan keskustalaisia ja perussuomalaisia sitä vastuuta kantamassa vaan siellä on arvoisa herra puhemies myös hallituspuolueitten edustajia

mutta en tiedä sitten